mutta jos kyse on leivästä niin silloin ei kerta kaikkiaan saa tällaisia esteitä olla

arvoisa rouva puhemies

pakko on aina huono sana niin kuin tässäkin salissa on viime viikkoina todettu useampaan kertaan ja sen takia on erittäin hyvä asia että tästä asiasta varsinainen pakko on nyt saatu sitten poistettua

kaikkein pahin rikos on tietenkin se että riistetään henki toiselta ja siitä on syytä rangaista mutta jos ihmiseltä viedään sielu niin sekin on todella raskauttava rikos

arvoisa rouva puhemies

suomi on selvitysten luvattu maa ja henkilökohtaisesti toivon että selvityksistä päästään ripeästi toimenpiteisiin ja päästään eteenpäin niin kuin lasten osalla on päästykin mutta että se sama tie jatkuisi eteenpäin

ja sielu viedään silloin sielu särjetään silloin kun käytetään lasta hyväksi tai kun joukkoraiskataan naisia taikka vaikka yksittäin raiskataan

mutta se mistä kannan kaikkein eniten huolta on se että meillä on lukuisa joukko ihmisiä jotka eivät pysty käyttämään näitä sen takia että he eivät saa sellaisia välineitä joilla tunnistautua

arvoisa puhemies

vainoamisen kriminalisoiminen on erittäin hyvä asia tässä maassa ja siinä on vielä sellaisia vaikutuksia mistä ei ole vielä puhuttu

myös väkivalta ja varsinkin perheen sisäinen väkivalta on semmoinen asia joka meidän täytyy jossakin vaiheessa uskaltaa ottaa esille ja myös siinä tarkastella sanktioita ja tarkastella missä kohdassa asia on otettava vakavasti eikä vain lähteä siitä että nyt sovitellaan ja neuvotellaan

arvoisa puhemies

olin siellä käymässä pari viikkoa sitten ja siellä vaikutti tilanne nyt siltä että he haluaisivat erittäin voimakkaasti voimallisesti suuntautua länteen päin ja sen takiahan nimenomaan minskin paperikin on siellä tehty ja nytten he tarjoavat myöskin paikkaa mutta taloudelliset tilanteet pitävät aika lailla kiinni venäjässä

kansallisesti voidaan näistä asioista päättää paljon paremmin varsinkin kun otetaan vielä huomioon että teemme yhteistyötä tässä myös muiden kanssa

tämä on erittäin hyvä asia koska koulukiusaaminen on sen kaltainen asia että kun se alkaa ekaluokalla niin se kiusaaminen vain tahtoo olla mukana sitten ihan sinne loppuun saakka ja jopa seurata sitten ihan tuonne työelämään

tämä on asia johon toivoisin että tulisi jonkinnäköinen parannus

jollei asia sillä parane niin silloin meidän pitää ottaa kissa niin sanotusti pöydälle ja viedä asia maaliin

pankit eivät esimerkiksi anna heille tänä päivänä edes seinäpankkikorttia

minun mielestäni olisi hyvä tietenkin että jokainen saisi pitää työpaikkansa mutta näissä tilanteissa missä me nyt olemme valitettavasti näin ei ole ja toivon että kunnat yhdistyessään löytävät kaikille työntekijöilleen paikan missä tehdä oikeasti työtä ettei sieltä muodostu semmoisia suojatyöpaikkoja

kun suuren valiokunnan puheenjohtaja sanoi äsken että eu päätöksenteossa subsidiariteettiperiaatteen käyttäminen ei välttämättä anna niin paljon lisäarvoa kuin on luultu ja että ehkä sen takia ei kannattaisi sitä käyttää niin tämä ei minun mielestäni missään nimessä ole se asia miksi ei pitäisi käyttää toissijaisuusperiaatetta ja keltaista korttia

en kyllä yhtyisi juurikaan edustaja rossin sanoihin tuosta ahon hallituksesta

nimittäin ahon hallituksen aikana vietiin muun muassa lapsiperheiltä lapsivähennykset ja siitä on seurannut sitten sitä mitä tässäkin kirjassa lukee elikkä köyhyys on kasvanut maassa

edes sen verran pitää ihmisiin luottaa ja auttaa ihmisiä ylöspäin siitä ahdingosta mihin he ovat aika monessa tapauksessa tahtomattaan ja itse pyrkimättään joutuneet eli luottorekisteristä

asiat pitää pystyä hoitamaan puhumalla ja varsinkin tässä asiassa pakolaiskriisissä mikä meillä on me tarvitsemme paitsi yhteistyötä meillä myöskin yhteistyötä euroopan unionin kanssa

arvoisa puhemies

kaiken lisäksi ilolla kuuntelin tuossa edustaja zyskowiczin puhetta verorikoksista ja talousrikoksista ja niiden sanktioista

nyt esimerkiksi yövuoron hoitaja joutuu yksin yököttämään koko yön

päinvastoin silloin pitää muuttaa euroopan päätöksenteon euroopan tasolla sitä miten näihin asioihin suhtaudutaan ja minkälainen painoarvo annetaan kullekin jäsenvaltiolle varsinkin sellaisissa asioissa kun puhutaan jäsenvaltioiden sisäisistä asioista

myös nyt kun tämä asia saadaan eteenpäin toivon todella että tällä hallituksella olisi voimavaroja mahdollisuuksia viisautta luotsata sote maaliin ja saada vietyä se loppuun saada nämä kaksi asiaa yhteen jollakin tavalla siten että niistä tulisi kunnille sellaisia asioita jotka eivät tuo liian raskaita taakkoja sinne ja ennen kaikkea eivät tuo liian raskaita taakkoja kuntalaisille vaan että päästäisiin pikkuhiljaa semmoiseen normaalitilanteeseen ja kunnat pääsisivät tekemään ja uudet alueet tekemään sitä omaa yhteistyötään asukkaidensa hyväksi

hehän ovat mukana jo ministereiden välisessä yhteistyössä tarkkailijana ja nyt he haluaisivat tulla baltian maiden parlamentaariseen yhteistyöhön tarkkailijajäseneksi

tämä pykälä puuttuu siihen että kelan lääkärit ja vakuutusyhtiöiden lääkärit ovat ainoita lääkäreitä tässä maassa jotka voivat kirjoittaa lääkärintodistuksen ilman että vakuuttavat sen kunnian ja omantuntonsa kautta kaikki muut lääkärit joutuvat vakuuttamaan tämän lääkärintodistuksensa kunniansa ja omantuntonsa kautta ja tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä että jotta näin voitaisiin tehdä niin potilas on pakko nähdä

nyt toivoisin että sieltä löytyisi sitä selkärankaa millä voitaisiin puuttua myös konserniavustuksiin ylikansallisiin konserniavustuksiin joita meillä maksetaan siten että ne menevät caymansaarille eli veroparatiiseihin

nyt kysyisinkin asianomaisilta ministereiltä

miten hoitajien työssäjaksaminen ja työssäpysyminen aiotaan hoitaa

tästä asiasta juuri keskustelimme siellä mutta tuntuu siltä että tämänhetkisillä poliitikoilla ainakin olisi kova halu suuntautua lähemmäs länttä ja päästä käymään lännessä ja lähettää myöskin kansalaisiaan käymään lännessä

onko ainoa keino se että avoimet työpaikat täytetään ulkomailta ja ulkomailla koulutetuista henkilöistä kuten esimerkiksi lääkäripuolella on jo hyvin pitkälle tehty

tämähän on asia mihin eyn tuomioistuin on ottanut jo aikoinaan kantaa ja meidän lainsäädäntömme tältä osin on ajalta ennen pääomien vapaata liikkuvuutta euroopassa

jos näitten konserniavustusten osalta saataisiin koko euroopan tasolla tämä porsaanreikä tukittua niin se tarkoittaisi sitä että euroopassa ei olisi minkäänlaista taloudellista hätää eurooppa ei olisi lamassa

sen lisäksi on äärimmäisen tärkeää potilaan oikeusturvan tai työkyvyttömyyseläkkeelle hakevan henkilön oikeusturvan kannalta että hänellä on oi keus valittaa päätöksestä ja saada suullinen kuuleminen eli olla itse paikalla silloin kun hänen asiansa käsittelyä

tätä yhtä lausetta hämmästelen täällä ja toivon totisesti että seuraava hallitus ei kaikkia eväitä myy vaan ottaa huomioon sen että myöskin osa aikaiset työntekijät ovat työntekijöitä ja työllä totta vie pitäisi elää

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukseen

eduskunta pysyy ensimmäistä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen edes kansallisen lainsäädännön saisimme tältä osin kuntoon

ne ihmiset jotka lukevat niitä lehtiä eivät saa näitä tietoja netistä eivätkä hesarista koska hesari on helsingin paikallislehti kaupunkilehti kuten tiedätte siellä ei ole vaasan uutisia eikä utsjoen uutisia

arvoisa puhemies

hoitopuolen henkilöstöpulan ovat huomanneet myös yksittäiset yrittäjät

tässä maassa täytyy olla vapaa lehdistö ja tässä maassa täytyy olla valtiomahdin vastainen lehdistö ja vähän se rakkikoirakin joka tarttuu sitten asioihin kiinni

silloin kun puhutaan tutkimuksesta ja siitä että tutkimukseen halutaan osallistua ja annetaan suostumus niin jotenkin tuntuisi siltä että silloin siitä pidetään kiinni

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valelääkäreiltä voitaisiin kenties välttyä jos kysyttäisiin ulkomailla valmistuneiden henkilöiden opinahjosta ovatko nämä paperit siellä olemassa oikeasti vai eivätkö ole

jos raideliikenne vapautetaan kilpailulle niin kannattaa muistaa se että silloin kilpaillaan vain niistä rataosuuksista jotka ovat kannattavia niistä jotka tälläkin hetkellä pitävät vrää pystyssä

lehdet tarvitsevat korotuksia sen takia että kaikki hinnat ovat nousseet maa on menossa alaspäin ja lehdet haluavat edelleenkin tuottaa tietoa objektiivisesti eteenpäin

jos me lähdemme kurjistamaan lehdistön asemaa eduskunnasta käsin niin olemme aikamoisella sananvapauden kaventamisen tiellä ja siihen meillä ei kyllä tällaisena valtiona kuin suomi on ole minkäänlaista moraalista mahdollisuutta

arvoisa puhemies

sakkojen muuntorangaistus ei ole enää tätä päivää

mutta kun nytten ollaan uudistamassa taas tätä hallintoa niin kuin nyt ollaan uudistamassa niin pahoin pelkään että siinä menee lapsi pesuveden mukana kun siinä ovat mukana nuoriso kulttuuri urheilu ja kirjastot

toinen mahdollisuus olisi tietysti tehdä virassa jo olevien lääkäreiden työolosuhteet sellaisiksi että he viihtyisivät työssään myös julkisella sektorilla ja myös pienillä paikkakunnilla jolloin valelääkäreille ei jäisi tilaa toimia

mutta haluaisin tosiaan kiinnittää myös siihen arvon ministerin huomiota että kun meillä tutkitaan meillä tehdään hyviä tutkimuksia meillä saadaan hyviä tutkimustuloksia niin meillä riittäisi kapasiteettiä sen jälkeen käyttää näitä hyödyllisiä tutkimustuloksia

jos me siihen menemme että me tapamme lehdistön niin silloin käy niin että sitten tulee yksi rikas mies joka ostaa kaiken lehdistön ja hän tulee päättämään kaiken sen mitä lehdissä kirjoitetaan ja hän tulee päättämään sen mikä on totuus maassa ja mikä on vähemmän totuutta maassa

nyt ollaan päästy jo niin pitkälle että sivukirjastoja on pantu kiinni kirjastoautoja on lakkautettu nuorisotaloja on pantu kiinni

suurin osa muuntorangaistuksista on niin sanottuja nakkinäpistyksiä ja näitä näpistyksiä tekevät etupäässä kaikkein vähäosaisimmat asunnottomat alkoholistit tai narkomaanit

kysynkin ministeriltä mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta valelääkäreiltä vältyttäisiin ja potilasturvallisuus ja ylipäätään lääkärihoito pystyttäisiin takaamaan kattavasti koko maassa julkisella sektorilla

minusta olisi hyvä asia jos nyt unohdettaisiin tyystin tämmöinen sanonta kuin pakkolaki koska tällä hetkellä siitä ei ole missään nimessä kysymys

pääkaupunkiseudun hyvin tuottavat reitit halutaan varmasti kilpailuttaa halutaan ottaa pois meiltä mutta kuka sen jälkeen huolehtii meidän raiteistamme niiden kunnosta kuka huolehtii asemista

ihan kiva että hallituspuolueet näpelöivät siinä että miten tätä hallintoa tehdään kun pitäisi mennä sinne paikan päälle ja ryhtyä tekemään oikeasti töitä sen eteen että nuorisolla on toimitiloja nuorisolla on mahdollisuus harrastaa koska sieltä kasvavat ne tulevat päättäjät ne tulevat tekijät

esimerkiksi meidän ihanassa yleisradiossamme on käynyt niin että niillä jotka ovat kuukausipalkkaisesti luovia ihmisiä ei ole tekijänoikeuksia

olen kuullut että se saattaa ajaa kyllä näitä meidän raiteitamme pitkin jos on vain se muutama milli heittoa mutta kestävätkö meidän raiteidemme pohjat sitä

he ovat menettäneet ne pari vuosikymmentä sitten saadakseen yhden palkkaluokan lisää

ja tietysti on onko istutuksen purplen velvoite samaan

te olette tänään sanonut useampaan kertaan että kipeitä leikkauksia pitää tehdä

arvoisa puhemies

on muun muassa löydetty useampia aikuistyypin diabeteksen malleja ei ole ainoastaan yhtä eikä ainoastaan kahta vaan on erilaisia joita pystyttäisiin täsmähoidoilla hoitamaan jos vain rahaa olisi

myös kirjastotoimi pitää pystyä pitämään tässä maassa auki ja jokaiselle ilmaisena toimena jotta kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus hakea kirjaston kautta erilaista sivistävää toimintaa

ymmärrän varsin hyvin sen mitä edustaja zyskowicz täällä sanoi ja ymmärrän sen vieläkin paremmin kun tiedän että hän ei ole koskaan tupakoinut ja hän ei voi tietää ehkä sitä että nikotiini aiheuttaa erittäin voimakasta riippuvuutta se on erittäin voimakas addiktio ja henkilöt jotka tupakoivat tupakoivat aivan varmasti silloin kun addiktio on päällä jollei sitä ole saatu poikki

lopuksi keskustelu asiasta päättyi eduskunta hyväksyi sopimuksen gsm hyväksyväisimmässä käsittelyssä tasoltaan totutun walker on kierroksen toinen käsittely on antanut tytär

te hyväksyitte tammikuussa muun muassa yhdistelmälupadirektiivin joka aukaisee suomalaisen sosiaaliturvan eun ja eta maiden ulkopuolisille maahan tulleille työtä tekeville ihmisille kun he ovat olleet maassa vain neljä viikkoa

tie johtaa uuden suven jälkeen taas kauppaan varastamaan nakkipussin mistä saadaan sakot mistä saadaan muuntorangaistus ja päästään muutamaksi viikoksi linnaan tervehtymään

tekijänoikeuksien maksu pienenee koko ajan mitä useampi lähetyskerta tulee ja se johtuu siitä että eri kanavia on tullut lisää ja lähetetään enemmän

tämä on käsittämätöntä minkälaisia hallintohimmeleitä nyt rakennetaan ja rakennellaan ja aivan käsittämätöntä on se että pyritään tekemään niin että sama viranomainen myöntää lupia rahaa ja ties mitä ja sen jälkeen itse valvoo omia tekemisiään

ja ensimmäinen asia mihin diabetespuolella voitaisiin kiinnittää huomiota olisi se että ne diagnosoidut potilaat enpä ota nyt kantaa siihen ovatko he piikillä vai ovatko ruokavaliolla vai jollakin muulla saisivat jonkinnäköisiä huojennuksia siihen ruokavalioonsa koska se on pitkässä juoksussa paljon halvempaa kuin dialyysi ja paljon halvempaa kuin amputaatio ja siitä seuraavat muut kustannukset

kuitenkin on muistettava että silloin kun puhutaan luovista ihmisistä niin se ei ole sillä tavalla sellainen ala joka kasvaisi itsestään

näitä asioita täytyy viedä eteenpäin

voin kertoa että esimerkiksi rooman parlamentissa jossa olin kaksi viikkoa sitten ei saa tupakoida mutta siellä on järjestetty ulkotiloihin tupakointipaikat

sitä omaa luovuuttaan on hirveän vaikea monistaa eteenpäin ja panna monta ihmistä tekemään sitä eikä voi itse katsoa sorvin vieressä kun sieltä luovaa tavaraa tulee ulos vaan se leipä täytyy saada siitä tuotteesta mikä siellä tulee

nyt täytyy muistaa se että kun edellisen kerran eläkeläisten asumistukea muutettiin silloin siinä kävi niin että eläkeläisten asumistukea määriteltäessä siihen otettiin huomioon heidän omaisuutensa

mutta niin ammattiyhdistysliikkeellä niin palkansaajajärjestöillä kuin työnantajajärjestöillä on tässä asiassa erittäin suuri vastuu

arvoisa puhemies

kello neljätoista tämän täysin selvä

ihan ensin haluaisin sanoa että edustaja zyskowicz oli täysin oikeassa siinä että niillä ihmisillä jotka saavat ylipäätään sosiaalitukia on aika monesti hyvin paljon erilaisia ongelmia kotonaan joihinka tarvitaan sosiaalitoimen apua

siellä saivat niin aasialaiset kuin eurooppalaiset asepin kokouksessa tupakoida mikäli he tupakoivat